sukunimen valitseminen lapselle on hyvin henkilökohtainen valinta

det betyder sannolikt att nästa riksdag igen ska ta ställning till ett nytt principbeslut för kärnkraftverk det vill säga fortums planerade nya kärnkraftverk till lovisa

tämän takia suomessa on halua välinimen käyttöönottoon siten että eri sukunimisten vanhempien ei tarvitsisi valita kumman sukunimen he antavat lapselleen

trots att man säger att inga kopplingar gjorts är det lätt att se framför sig att fortum räknar med goodwill av den kommande regeringen för ett framtida positivt principbeslut för ett nytt kärnkraftverk i lovisa

maahanmuuton lisääntyessä suomeen ja kansainvälisten avioliittojen yleistyessä olisi keinotekoista pitää kiinni nykyisestä tiukasta nimikäytänteestä

muut pohjoismaat ovat jo lisänneet nimilakeihinsa mahdollisuuden välinimeen

ottaen huomioon että näiden maiden oikeusjärjestelmä ja oikeuskulttuuri vastaavat suomen oikeusjärjestelmää ja oikeuskulttuuria olisi todellakin suotavaa että myös suomi tekisi tämän muutoksen

nykyinenkin lainsäädäntö antaa puolisolle mahdollisuuden käyttää puolisoiden yhteisen sukunimen edessä puolison aikaisempaa sukunimeä

lainsäädäntö mahdollistaa siis jo kaksiosaisen sukunimen käytön

lapselle välinimen antaminen joka olisi käytännössä jommankumman vanhemman sukunimi olisi mahdollisuus vanhemmille eikä pakollista

jag stöder inte fennovoima projektet eller en utbyggnad av kärnkraften i finland och jag hoppas att riksdagens majoritet motsätter sig principbeslutet

puhemies

työllisyyden parantamistoimenpiteisiin yritysten ja viennin tukemiseen investointien aikaistamiseen ja erityisesti nuorten aktivointitoimenpiteisiin

hallitus siis jatkaa vahvasti elvyttävää politiikkaa ja tällä tulee myös olemaan myönteisiä vaikutuksia kuntien taloudelliseen tilanteeseen

ungdomsarbetslösheten är stor och arbetslösheten bland personer med utländsk härkomst är större än för övriga finländare

veropolitiikan osalta joka on merkittävä osa talouspolitiikkaa ei oteta vielä kantaa martti hetemäen ehdotuksiin vaan vahvistetaan vanhasen toisen hallituksen aiemmin sopimat asiat siis arvonlisäverojen ja energiaverojen kiristäminen

nämä yritykset vastaavat suuresta osaa kaikista työpaikoista ne tuottavat uusia ideoita ja luovat pohjan taloudelle niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla

samalla tavalla kuin silloin kun finanssikriisi jonka vain harvat olivat pystyneet ennustamaan yhtäkkiä synkän pilven lailla petti koko maailman euroalueen maat on nyt asetettu sen yhtäkkisen tosiasian eteen että kreikan talouden romahdus on lähellä ellei toimenpiteisiin ryhdytä nopeasti

kaikki tuskin ottavat suosionosoituksin vastaan uutisen verotuksen kiristämisestä arvonlisäveroa ja energiaveroja korottamalla

pääkaupunkiseudun osalta ministeri kiviniemi on selkeästi näyttänyt tahtonsa ja mennyt käynnissä olevien selvitysten edelle

on kuitenkin selvää että taloustilanne vaatii tiettyä verotuksen tiukentamista ja samalla pidättyvyyttä menopuolella

vaikka kreikka onkin itse syypää siihen että maa on nyt syvässä kriisissä ja talouden romahtamisen partaalla eivät muut maat voi kääntää selkäänsä ja käskeä kreikkaa selviytymään itse omista ongelmistaan

ministeri kiviniemi ja ministeri vapaavuori ovat useaan otteeseen puhuneet vahvasti pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistämisen puolesta

hallituksen lupaus jatkaa ekologista verouudistusta siirtämällä verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristöperusteisiin veroihin on myös hyvä

samalla tavoin kuin islannin talouden romahtamisen aiheutti pääasiassa viitisenkymmentä riskinottoon taipuvaista miestä on todennäköistä että kreikassakin pieni ryhmä henkilöitä on tietoisesti ottanut riskejä ja johtanut epärehellisiä puuhia

espoo saa jatkuvasti kuulla letkautuksia siitä että se ei kanna vastuuta

tärkeä osa ohjelmaa koskee tavoitteita työllisyystilanteen parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi sekä työssäjaksamisen tukemiseksi

viimeksi kyseessä oli sosiaalinen asuminen

näin siis ministeri siitä huolimatta että pääkaupunkiseudun sosiaaliselle asuntotuotannolle on laadittu strategia ja espoo hoitaa espoota koskevat velvoitteet

toiminta tasa arvoisen yhteiskunnan puolesta jossa vanhemmuuden kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti vanhempien työnantajien ja yhteiskunnan kesken on myös tavoite joi johon on pyrittävä ja johon on pyritty jo pitkään

mielestäni vanhempainvapaan muutoksessa on lähdettävä lapsen edusta ja tehtävä mahdolliseksi että jokainen vastasyntynyt lapsi saa mahdollisuuden kotihoitoon ainakin siihen saakka että lapsi on täyttänyt vuoden mieluusti myös pidempään

ei tää nyt ei saa missään nimessä merkitä vanhempainloman lyhentämistä nykyisestä ei edes siinäkään tapauksessa että isä ei käytä vanhempainlomaansa johon hänellä on oikeus

värderade talman

heikki ollilaa tästä hyvästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta

suomen tulee myös eussa ja osana euroaluetta toimia avoimuuden ja eri maiden talouksien läpinäkyvyyden lisäämiseksi

eun tulee pystyä puuttumaan asioihin aikaisemmin ja vaatimaan jäsenmaitaan tekemään selkoa ilmoittamistaan tiedoista

tuntuu todellakin kun kuuli tämän että ajat ovat muuttuneet siitä monella tavalla

en stor miljöolycka kan till exempel höja bnp eftersom en olycka ofta förknippas med aktiviteter för att städa upp efter olyckan

tosiaan tänä päivänä aika monella on jo perheessa kaksi sukunimeä

det är rätt att familjerna kan välja ett daghem en närskola eller ett bibliotek i en annan kommun än den man själv bor i

en usko että se on millään tavalla vaikuttanut lasten turvallisuuden tunteeseen tai muutenkaan päinvastoin se koetaan aivan niin kuin tiedämme normaalina asiana

vistbackalle haluaisin sanoa sen että tämä lakialoite tai tämä lakimuutos vaikuttaisi tietenkin samalla tavalla kaikkiin perheisiin siis myös adoptioperheisiin samalla tavalla kuin muihin perheisiin

tämän keskustelun kuluessa on esitetty niin monia vankkumattomia totuuksia ja välttämättömyyksiä että ajattelin keskittyä enemmän kysymysten esittämiseen

kyse on tasa arvon turvaamisesta henkilöille jotka rakastavat toisiaan ja haluavat solmia avioliiton sekä perustaa perheen

me joilla on ollut oikeus solmia avioliitto ja muodostaa perhe rakastamamme henkilön kanssa tiedämme että kyse on yhdestä elämämme suurimmista ja tärkeimmistä päätöksistä

riktningen är söderut punkt och slut

ei ole olemassa mitään järkevää selitystä sille miksi samaa sukupuolta oleville henkilöille jotka haluavat asua yhdessä ja solmia avioliiton ei annettaisi tätä oikeutta

ett par som inte ens har träffat varandra ska inför tv publiken paras ihop och gifta sig